nyt mennään näin niin pitkälle kunnes meillä on palveluvalikoimaneuvosto joka sitten tekee nämä päätökset ja rajaukset siitä mitä kaikkea hoitoa ja hoivaa tämän lain piiriin tulee

ensinnäkin matkakustannusten korvauksista on tarkoitus etsiä merkittävä summa rahaa tavalla jossa omavastuuta lisätään ja ihmisen omaa mahdollisuutta päättää omasta terveydenhuollostaan vähennetään

mutta tämä tilanne jossa on luotu iso odotus mutta näyttäisi ainakin tällä hetkellä siltä että puheet ja se käytäntö johon ollaan menossa eivät kohtaa ei ole kunniaksi meille kenellekään

tämä ei ole aivan pohjaton suo tai hetteikkö johon ollaan marssimassa tietämättä löydetäänkö pohja vai ei koska jonkunlaisia kokemuksia olemassa on

kiitos valtiovarainvaliokunnalle ja kiitos jaostolle työstänne jota olette tehneet ja antaneet osaltanne tukea myös meidän ministerien tulevaan savottaan

tämä köyhyydestä keskusteleminen varsinkin minuutin vastauspuheenvuorossa kyselytunnilla on hieman hankalaa koska puhutaan suhteellisesta köyhyydestä tilanteessa jossa vähintään yhtä tärkeää on puhua siitä absoluuttisesta köyhyydestä ja todella niistä ihmisistä jotka ovat sen köyhyysrajan alla

arvoisa herra puhemies

olisi kaunista kuultavaa mikäli kokoomuslaiset sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet olisivat täällä saada tietää miten meidän kuukausia kuulemamme hokema vapaasta palvelujen valinnanvapaudesta tämän lakiesityksen kautta lisääntyy

yksi osa tämän päivän keskustelua on ollut se että on kysytty mitä mieltä keskusta on tuetaanko vanhuspalvelulain säätämistä vai ei mutta sitä kysymystä en ole vielä tänään kuullut että onko keskustalla joku oma vaihtoehto

valiokunta minun mielestäni eikä ensimmäisessä käsittelyssä yhtä valiokunnan jäsentä lukuunottamatta tuhlaisimmässä ensimmäisen käsittelyn osalta mitä oli tulla jäsentä lukuun ottamatta kritisoitu valiokunnan kuulemista minusta sosiaali ja terveysvaliokunta teki tavanomaistakin perusteellisempaa työtä ilman kiirettä

meillä on huoli meillä on tieto

valiokunnan ehdottamat muutokset merkitsevät sitä että terveydenhuollon palveluvalikoima jää alkuvaiheessa ehdotettua enemmän nykyisin sovellettavien lääketieteellisten ja hammaslääketieteellisten käytäntöjen varaan

me haluamme että vanhuspalvelulaki on sen sisältöinen pilkulleen ja pisteelleen että se on toteuttamiskelpoinen sellainen laki jossa todella toteutuu se lain ydin

arvoisa herra puhemies

mitä meidän pitäisi tehdä

mutta kyllähän tässäkin keskustelussa aavistuksen verran on häirinnyt se vaikka ymmärränkin että ollaan vaalikauden loppupuolella että hallituksen yhteinen kanta sen raaputtaminen on aika ajoin hankalaa

ihan sama liike kuin eurooppalaisella tasolla

olemme eduskunnassa useaan otteeseen puhuneet nuorista pitkäaikaistyöttömistä yli viisi menemättä sen enempää historiaan uskallan kolmannen kerran todeta että nuoria alkaa typpi suhde työ tai työttömiä työnhakijoita on yli kolmetuhattaneljäsataa pinkan kaksituhatta nuorta enemmän kuin vuosi

arvoisa herra puhemies

tiedottaminen on tämän kokonaisuudenkin kannalta merkittävän lainsäädännön täytäntöönpanon osalta merkittävää siksi että rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyy erittäin paljon tiedon tarvetta sekä kansalaisilla että terveydenhuollon ammattilaisilla ja viranomaisilla

me haluamme toimivan vanhuspalvelulain joka on muutakin kuin henkilöstömitoituksia joka on laki jossa sen lain toteuttamiseen on sellaiset edellytykset että palvelukokonaisuus on sellainen että kotona asuminen on mahdollista

ja sitten vielä

mikäli ei toimita juuri niin kuin tämä laki säätää niin on kuljettava paikasta a paikkaan b sillä kulkuneuvolla jonka joku muu määrää

että tällaista valinnanvapautta toteutetaan tässä vaiheessa mutta ehkä minulla on jotenkin väärä ymmärrys tästäkin kohdasta mitä se kokoomus sitten sillä valinnanvapaudella todella tarkoittaakaan

koska eun jäsenmaiden terveydenhuoltojärjestelmät poikkeavat toisistaan on potilaan kannalta tärkeää että hän saa asianmukaiset tiedot ulkomaille hoitoon hakeutumisen reunaehdoista ja että terveydenhuollon henkilökuntaa perehdytetään uuteen järjestelmään

meille keskustassa vanhuspalvelut ja ikääntyvän väen palvelut ovat kokonaisuus jossa on oltava kotona asumista tuettua palveluasumista palveluasumista laitoshoitoa perhehoitoa omaishoitoa kokonaisuus jossa on kuljettava kohti sitä yhteistä kansallisesti hyväksyttyä tavoitetta että meistä mahdollisimman moni asuisi mahdollisimman pitkään kotona

muutama sana vähimmäismääräisen sairauspäivärahan omavastuuajasta

hän oli ihan reipasotteinen henkilö kaikin tavoin hänestä huokui into ja tahto tehdä uusia asioita mutta häneltäkin oli mahdollisuus kysyä kritiikinalaisista asioista ja kyllä hän meille vastasi sillä tavalla että jyvässeudulla ja keski suomessa tämä järjestelmä mitä siellä on tähän mennessä kokeiltu on ollut vähintäänkin kohtuullisen toimiva

erityisen tärkeää on saada tieto leviämään siitä mitkä ovat ne asiat joista korvauksen saa ja tärkeää on myös se että tulee mahdollisimman hyvin selko siitä mitkä nuo korvauksen perusteet ovat

ovat niin suuria että kyllä anteeksi rouva puhemies tämä toistaminen mutta kun tämän viikon ajan on tietoisesti levitetty päinvastaista väittämää niin tämä asia esimerkiksi lukee valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ja sille on ihan perusteet

me olemme aivan niin kuin edustaja taimela sanoi täällä sen kynnyksellä että veteraanit tulevat uudelleen kysymään eduskunnalta onko heidät petetty

minulla on ollut useita muitakin vääriä käsityksiä siitä mitä kokoomus on sosiaali ja terveyspalvelujen uudistamisen yhteydessä eri sanoilla tarkoittanut ja olen verrannut niitä omiin ajatuksiini mitä olen asioilla ymmärtänyt

niukkenevien resurssien aikana meidän on aivan kustannustenjaon tarkistus tehdään ja prosenttiosuutta kuntien valtionosuuksiin muutetaan

tai toinen asiantuntijalausunto

me haluamme nostaa ja olemme nostaneet tämänpäiväisessäkin keskustelussa omaishoidon tuen yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi

ex kollega niilo keränen nykyisin kuusamon johtava lääkäri hyvin retoriseenkin tyyliin suoraan asiaa kysyttäessä kertoi mitä se siellä selkosilla tarkoittaa tämä palvelusetelin käyttö

valiokunta pitää kunnallisten terveydenhuollon palvelujen suunnittelun ja mitoituksen kannalta tärkeänä että kunta ja kuntayhtymäkohtaisesti seurataan ulkomaille hoitoon hakeutuvien kuntalaisten määrää ja muutoksia kunnan asukkaiden terveydenhuollon palvelujen käytössä samoin kuin ulkomailta suomeen hakeutuvien potilaiden määrää

se on joku päivä jostakin

tästä on muun muassa paikallisen sopimisen kehittäminen jonka osalta tavoitteenamme on tuoda hallituksen esitys eduskuntaan

mutta jos on jotain perusteita sille että ansiosidonnaisen ja peruspäivärahan tai perhe vaimo ja vähimmäispäiväisen sairauspäivärahan karenssiaika lähtökohtaisestikin on erilainen niin en tiedä niitä perusteluja

ei hän hirvittävän huolissaan siitä ollut että tämä lainsäädäntö nimenomaisesti vaarantaisi jotenkin tai eriarvoistaisi jotenkin niitten ihmisten elämää siellä kuusamon taivalkosken posion seudulla josta hän vastaa

mikäli me meinaamme selviytyä niillä rahoilla jotka tässä maassa on käytettävissä ikääntyvän väestön palveluihin meillä on oltava muutakin kuin arvotonta kinastelua siitä missä kohdassa ne desimaalipilkut ovat

joka tapauksessa hallitus esittää päätökseksi asiaa josta ykköskäsittelyssä pykälän kohdalla äänestimme ja eduskunnan enemmistö on nyt sitten sitä mieltä että tällainen omavastuun nosto on mahdollinen

tämä on nyt muistinvaraista mutta siitä että keskeinen peruste sijoitustoiminnalle ei

valiokunta ehdottaa tähän seurantaan liittyen lausumaa

mutta tämän asian käsittelyn yhteydessä vähintään yhtä mielenkiintoinen ja itselleni pohdintaa aiheuttanut asia kuin se että sosialidemokraatit omassa vastalauseessaan joka on ollut alun alkaen tekstimuotoinen ja nyt on sitten ilmestynyt lausuma vähintään yhtä mielenkiintoinen kysymys kuin se että ollaan valmiit opintorahan ja opiskelijan työtulon yhteenlasketusta summasta sairauspäivärahaa maksamaan on se että sosialidemokraatit ovat allekirjoittaneet tämän ed

herra puhemies

tähän valiokunnan mietintöön liittyy kaksi vastalausetta joista täällä jo toinen on ehditty esitellä ja toisen esittely tapahtuu puheenvuoroni jälkeen

aika ajoin kun on tapana itselläni mennä mutkat suoraksi ihmettelen sitä mihin oppositio on tarvinnut neljä ja puoli liuskaa perustellakseen että tämä esitys pitää hylätä

me lähestymme tätä asiaa myös elinkeinopoliittisesta näkökulmasta

ei ole ihan pieni asia laajan maakunnan näkökulmasta se saako sitä oman pitäjän tuttua taksiyrittäjää käyttää jatkossakin vai ei

meillä on sekä rahastoiva että jakojärjestelmä

meillä on monta euroopan maata missä ei ole mitään muuta kuin jakojärjestelmä jotka maat tulevat kohtamaan nämä samat paineet eläkevakuutusmaksujen noston osalta kuin meillä tällä hetkellä on

päivi räsäsen lausumaehdotuksen jossa ensinnäkin laajennetaan tämä asia koskemaan kaikkia pienimpiä päivärahoja tämän opiskelijoitten sairauspäivärahan lisäksi ja että olette allekirjoittaneet koko oppositio lausuman jossa todetaan että hallitus valmistelee pikaisesti esityksen jossa vähimmäismääräisen sairauspäivärahan saajien omavastuuaikaa lyhennetään

toinen arvoisa herra puhemies ja periaatteellisesti vähintään yhtä iso asia on se että harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahoja ollaan leikkaamassa käytännössä sattumanvaraisesti

olemme valmistelleet kotouttamiseen uusia toimia syksyn aikana

arvoisa herra puhemies

tämä ei ole itselleni uusi asia

minä ymmärrän luokituksen jäsentämisen ja tarkentamisen niin että vakavaraisuutta päästään arvioimaan nykyistä tarkemmalla tavalla juuri siksi että mitä heikompi luottoluokitus on niillä yrityksillä joihin sijoitetaan sitä suuremman riskin ne sisältävät näissä laskelmissa kun ne työeläkeyhtiöitten vakavaraisuuteen lasketaan

yhtälössä jossa työuria pitäisi pidentää ja se yksi mahdollisuus vaikuttaa työurien pidentämiseen on se että kuntoutus on silloin saatavilla kun sitä tarvitaan ollaan nyt sattumanvaraisesti vähentämässä kuntoutuksen määriä

emme voi jäädä odottelemaan vaan osaamista on vartioitava vastaanottovaiheessa ole tärkeätä kuntiin ohjaus toimii tehokkaasti keskeistä on yhteistyö alueiden kuntien työnantajien ja tällä taas on peruspalvelujen näkökulmasta se merkitys että sihteerin voimin säästää veronmaksajien kustannuksia ja myös ehkäistä

tämä on kai sitä uutta sosialidemokratiaa jonka itse toivotan toki tervetulleeksi tähän sosiaalipoliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon

millähän foorumilla hallituspuolueet olisivat saaneet kertoa julki kaikki ne toiveensa joita teillä edustajat hallituksessa hallituksen edustajina on tulevaan kehysriiheen ellemme olisi järjestäneet tätä tilaisuutta teille

tämä on ideologinen kysymys ja sen voi sanoa reilusti ääneen

on tilastollisesti todistettavissa se että työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä on viimeisen viiden vuoden aikana saatu vähenemään ja kun kysyy miksi ja miten tämä on saatu aikaan vastaus on

eli mitä heikommassa asemassa oleva sitä isompana riskinä ne otetaan niihin laskelmiin missä vakavaraisuutta arvioidaan

mutta niitä väittämiä että me olisimme väärään aikaan liikkeellä ei voi allekirjoittaa jos tai kun kehysriihi päättää huhujen mukaisesti puuttua pienten lasten kotihoidon tukeen

kun lähtökohta on se että kunnat saavat tästä mahdollisuuden kunnat saavat tästä vaihtoehtoisen mallin vaihtoehtoisen tavan palvelujen tuottamiselle aikana jolloin pitää miettiä yhä enemmän ja uudestaan ja uudestaan miten palveluja järjestetään miten mahdollisimman hyvät sosiaali ja terveydenhuollon palvelut pystytään turvaamaan niin tässä on kunnille yksi mahdollisuus jonka tiedän olevan hyvin odotettu kuntakentässä

arvoisa puhemies pääsee keskeisimpiä kokonaisuuksia vastuullani olevista kunnat pystyvät turvaamaan niitä palveluja jotka haluavat osallistua debattiin varaamaan minuutin mittaisen puheenvuoron painamalla v ii painiketta ja nousemalla se ihmisille ovat tärkeitä

osutaanko sitten täsmälleen oikeaan

ministerin ja kansanedustajan tehtävä tässäkin kohtaa on luottaa vakuutusmatemaatikkoihin niihin ihmisiin jotka aivan oikeasti ovat perillä näistä

mitäs meidän sitten kannattaa räpistellä

näissä päälinjoissa esimerkiksi minulla itselläni ei ole mitään syytä olla muuta kuin sillä kannalla että tässä mennään selkeästi eteenpäin tähän suuntaan pitää toimia

nyt on se vaikuttamisen paikka ja huomenna on äänestys siitä millä tavalla tämä sali haluaa asioita viitoittaa

piirainen korvaako tämä laki sen tilapäisen lain

iso riski kuitenkin on siinä että näin ei käy koska ne toimet joita tämä on yksi savotta johon meidän pitää pystyä ministeriön ja lähti vasta ehtii ehkä sitten

tässä vaiheessa ei vielä päästä

kyllä se on ollut vaikeaa vastaamista ministereiltä kun me olemme yrittäneet kerta toisensa jälkeen kysyä ettekö te voisi arvon hallituksessa katkaista näiltä huhuilta siivet

kun vienti lähtisi vetää ministeriön alaisten laitosten välisissä tulosneuvotteluissa kiinnittämään huomio ja politiikan kokonaisuutta niin iso riski on sanoa ääneen ne asiat mitä mahdollisesti ei kyetä nykyresursseilla enää tekemään

tällaisella polulla arvoisa herra puhemies tämän maan hallitus on

tosin aavistuksen verran on häirinnyt se että välikysymysteksti ei ole ihan vahingossa laadittu siihen muotoon kuin se on tehty samoin kuin tuo ponsi josta huomenna äänestetään sitä ei ole ihan vahingossa kirjoitettu niin että siinä sekä kotihoidon tuki että lapsilisien ja muun lapsiperheitten perusturvan indeksitarkistukset on nostettu tikunnokkaan

tänä päivänä on tullut finanssivalvonnan raportti kolmannelta vuosineljännekseltä ja se kertoo että meillä on niin pankkisektori kuin tässä tapauksessa vakuutussektori työeläkevakuutusyhtiöittenkin osalta voisi sanoa olosuhteisiin nähden ei nyt erinomaisessa kunnossa mutta vähintäänkin hyvällä mallilla

n ikääntyneiden työttömyys alkaa olla keskimäärin jo pitkäaikaistyötön työtöntä ja piti pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa koko ajan kysyisinkin että kun olette suhtautuneet myötämielisesti siihen että passiivista rahaa käytettäisiin aktiivisesti niin voisiko mustahan ei puhumalla muutu valkoiseksi ei kuntien valtionosuuksissa eikä näitten ministeriön alaisten laitosten määrärahaleikkausten osalta mutta tärkeää on myös tietää mitä nuo päätökset tarkoittavat ja nuorisotyöttömyys kasvaa

tulee sama puhe joka on tullut jo muutaman kerran pidettyä

ei ole ensimmäinen kerta kun tulee eduskunnan istuntosalissa sellainen olo että luemmeko me toistemme kirjoittamia tekstejä kuulemmeko me niin kuin me haluamme kuulla vai miten me kuulemme kun puhutaan

nuorisotakuun nimenomaan työttömille nuorille tarkoitetut tukirahat on niistä avoimesti kertoa

arvoisa rouva puhemies

työ ja elinkeinoministeriöllä on edessään iso urakka selkeyttäessään tulkintaa sivutoimisen ja päätoimisen yrittäjyyden välillä tähänastisten itsensä työllistäjien osalta jotka eivät kolmas asia

hieman tulee outo olo siitä ylimielisyyden tunteesta joka on ollut liittyen koko tähän keskusteluun ja liittyen useiden hallituspuolueen edustajien kommentteihin joissa on jopa siis kaiken kaikkiaan kyseenalaistettu se että välikysymys on tästä aiheesta tehty

en voi sille mitään mutta kuunneltuani useita puheenvuoroja tänäänkin joissa kiitetään kehutaan ymmärrettävästi tietysti hallituksen toimenpiteitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämäntilanteen parantamiseksi tuntuu pahalta

koska laki tulee voimaan nopeasti sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen juna jyskyttää omalla raiteellaan mutta riippumatta siitä mitä ja ohjeistaa tulkitsemaan erilaiset keikkatöitä tekevät työntekijän hyväksi sivutoimisiksi eikä millä vauhdilla tuo juna jyskyttää on valmiina ja myös etukäteen keikkatöitä tekevien

kun on aloittanut tuolta takariviltä joittenkin mielestä jo aivan liian kauan sitten tuolloin sana perusturva ei kuulunut sosialidemokraattisen työväenliikkeen sanavarastoon puolueena

hallitusohjelman perhepoliittinen osuus on ohut ja valitettavasti hallituksen tämänpäiväinen vastaus jatkaa tuota samaa kermalla kuorrutettua höttöpuhetta siitä mitä on tarkoitus tehdä

tämä takaisi sekä täysin välttämätöntä että niille tuhansille keikkatyöläisiin jotka eivät me kykenemme aikaansaamaan tilanteen jossa mihin valiokuntakin huomion kiinnittää tieto alkaa liikkua

sitten mitä tulee tähän kysymykseen ed

voisin luetella joukon kansanedustajia edustajia jotka ovat tänä päivänä täällä ja varmuuden vuoksi ettei kenenkään tämän päivän edustajan nimeä tule maininneeksi väärään paikkaan väärään aikaan

tämä sote ictn ja laajemminkin valtionhallinnon ictn kehitystyön varmistaminen ja ennen kaikkea sen varmistaminen että käytettävissä oleva tieto jatkossa on nykyistä paremmin hyödynnettävissä on täysin välttämätöntä jotta me selviämme niistä savotoista jotka ovat edessä vuosikymmenen lopulla ja ensi vuosikymmenellä

esimerkiksi edustaja valto koskelle joka oli sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja pitkäaikainen kansanedustaja perusturva oli sitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevan ihmisen elämäntilanteesta huolen pitämistä

se on tänäänkin luen sen

häätutkimuskirjallisuuden valossa kaikista vaikuttavimmaksi työllistämistoimenpiteitä nimenomaan palkkatuettu työ myös kela työllistämissetelitsiä tai toinen asia digitalisaatio otsikkotasolla on ollut juuri tällainen työllistämisseteli eli juuri tällainen vaikuttava työllistämistukimuoto mutta ensi vuonna hallitus nyt lopettamassa tämän sanssi kortin rahoituksen kokonaan haluaisin kysyä ministeri lindströmiltä että miten sellainen joka ei tule onnistumaan ellemme me saada painopistettä työllistämispolitiikassa siirrettyä nimenomaan näihin vaikuttaviin

meidän paha pelkomme on toivottavasti me olemme täysin väärässä ja ainakin itse olen valmis tunnustamaan jos väärässä tässäkin kohtaa olen että tämä joustavoiminen joka on kannatettavaa etten sanoisi välttämätöntä tässä maassa

minulla on toinen lakki päässä

työn perheen sosiaaliturvan joustavoittaminen

edustaja mattila täällä totesi että kyllä se on veronmaksaja joka maksaa

mutta tämä yhtälö jonka paineen alla hallitus tekee kehyspäätöstään toteuttaa tämän hallitusohjelman lause joka on täällä tänäänkin sanottu toteutetaan niin että lisärahaa osittaiseen hoitorahaan lisäraha siihen että osa aikaiseen päivähoitoon kannustetaan ja maksutulot tulevat oikeudenmukaisestikin pelkän käytön mukaan ja mitä muuta tähän sitten paketoidaankaan saadaan sillä että kotihoidon tuen saatavuutta heikennetään

niin on se on veronmaksaja joka maksaa mutta tämän lain valmistelun yhteydessä on ollut erilaisia rahoitusmalleja joista yksi olisi toteutuessaan tarkoittanut sitä että kuntien kukkarossa olisi piikki ollut auki ja oltaisiin oltu tilanteessa joka olisi ollut kovankin kritiikin arvoinen jos tuo rahoitusmalli olisi toteutunut ja olisi tämän esityksen osana